onko harkittu että perustettaisiin erittäin nopeaan toimintaan pystyviä valmiusjoukkoja kuten esimerkiksi eu battlegroup joiden päätehtävä olisi suomen puolustaminen

ehdotetun sääntelyn mukaanhan lääkehoitoon suostuminen olisi vapaaehtoista eikä olisi ehdoton edellytys valvottuun koevapauteen pääsemiseksi ja tässä ei mielestäni ole järjen hiventäkään

mikäli vanki haluaa valvottuun koevapauteen on hänen suostuttava lääkehoitoon ja tämän onneksi lakivaliokuntakin mietinnössään toteaa

luotettavampaa tutkimustietoa aiheesta varmasti saisi jos lääkehoito olisi pakollista ainakin kaikille niille rikoksentekijöille jotka on tuomittu seksuaalirikosten törkeistä tekomuodoista

mihin tämä näkökulma sitten unohtuu raiskattujen ja törkeästi hyväksikäytettyjen uhrien kohdalla ihmisten joiden koskemattomuutta on loukattu pahimmalla mahdollisella tavalla

jos näitä muita hoitomuotoja ei ole saatavilla voi kallis lääkehoito ja koevapaus mennä täysin hukkaan ja lopulta tulla yhteiskunnalle kalliimmaksi kuin se että tukihoitoihin panostetaan nyt niin että saadaan lääkehoidosta ja koevapaudesta todellinen hyöty irti ja siten uusimisriski mahdollisimman hyvin minimoitua

tästä erittäin mielenkiintoisesta ja tärkeästä ajankohtaisdebatista sukeltaisin takaisin tähän suomen valtuuskunnan viime vuoden kertomukseen ja erityisesti internetasioihin

peruspalvelut ovat yhä enemmän saatavilla verkossa ja netistä on muodostunut kanava päivittäisasioiden kuten terveydenhoidon ja pankkipalvelujen järjestämiseen

myöskään työnteko ei olisi monellekaan meistä mahdollista ilman toimivaa nettiyhteyttä

arvoisa puhemies

epävakaus ja turvattomuus ovat lisääntyneet kiihtyvällä vauhdilla

vapaa media ilmaisun vapaus ja internet ovat puhuttaneet paljon euroopan neuvoston kokouksissa kuten tästä käsittelyssä olevasta kertomuksestakin käy hyvin ilmi

syyrian sisällissota ja sen lainehtiminen lähialueille tappaa jatkuvasti lisää ihmisiä ja tuhoaa ihmiskohtaloita ja yhteiskuntia aiheuttaen toivottomuutta ja radikalisoitumista

turun sanomat uutisoi helmikuussa että nuorisotakuu on lähtenyt liikkeelle takellellen eikä monissa kunnissa tämän uutisen perusteella edes tiedetä mitä nuorisotakuu ylipäätään tarkoittaa

olen itse keskittynyt euroopan neuvosto työssäni paljolti juuri internetiin ja valmistellut raporttiani joka käsittelee kaikkien oikeutta internetin saatavuuteen ja tästä jo valtuuskunnan puheenjohtaja esittelypuheenvuorossaan mainitsi

onkin pakko kysyä voisiko pakollisen kemiallisen kastraation uhka vähentää näitä törkeitä seksuaalirikoksia

esimerkiksi ypäjällä ei ole kuulemma tehty asian eteen yhtään mitään ja salossa myönnetään suoraan että rahat eivät yksinkertaisesti riitä

mahdollisuus käyttää nettiä on perusedellytys sille että ihmiset voivat toteuttaa perusoikeuksiaan erityisesti oikeutta saavuttaa ottaa vastaan ja välittää tietoa netin välityksellä ilman viranomaisten puuttumista

mikäli oikein olen ymmärtänyt työ ja elinkei noministeriössä valmistellaan parhaillaan paimenkirjettä kuntiin tähän asiaan liittyen

internet edesauttaa esimerkiksi taloudellisten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien sekä kansalais ja poliittisten oikeuksien toteuttamista

tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittinen valiokunta linjasivat nopeasti että suomi vastaa ranskan avunpyyntöön poliittisesti ja konkreettisin toimin

nettiin pääsyllä on myöskin tärkeä rooli opetuksellisena työkaluna sen tuodessa tiedon ja tieteellisen tutkimuksen laajan yleisön tavoitettavaksi

raportissani korostan myös sitä että samalla kun julkishallinto siirtää palveluja nettiin sen tulee myös varmistaa netin saatavuus kaikille

kaikki ei kuitenkaan ole sallittua netissä ja sananvapautta voidaan ja pitää rajoittaa jos sitä käytetään lainvastaisesti

arvoisa puhemies

osana raportin valmistelua olen laatinut yhteistyössä muun muassa helsingin yliopiston tutkijan riikka koulun kanssa euroopan neuvoston jäsenmaille suosituksia internetin saatavuuden varmistamiseksi

eduskunnan saamassa selonteossa todetaan että isilin etenemisen pysäyttäminen ja järjestön hajottaminen vaatii pitkäjänteistä toimintaa ja laajaa keinovalikoimaa

kommentointiin ovat voineet osallistua kaikki halukkaat

sain ilon ja kunnian pitää tuossa kokouksessa suomen puheenvuoron siitä miten netin saatavuus on elinehto perusoikeuksien toteutumiselle

raporttini the right to internet access on käsittelyssä euroopan neuvostossa ensi viikolla ja siihen voivat kaikki halukkaat tutustua tarkemmin euroopan neuvoston nettisivuilla

laajentaisin hieman tätä jo aloitettua keskustelua maahanmuuttajista

hallitusohjelma lupaa vahvistaa maahanmuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen työelämään ja asettaa tavoitteeksi maahanmuuttajien työllisyysasteen nostamisen ja työttömyyden puolittamisen

kyse on kuitenkin merkittävästä ulko ja turvallisuuspoliittisesta valinnasta jolla osoitamme vastuunkantoa ja edistämme siten myös turvallisuuttamme

erityisesti näin korkean nuorisotyöttömyyden aikana on erittäin oleellista että ammatillinen tutkinto voidaan suorittaa joustavalla tavalla ja että aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista myöskin helpotetaan

nykymaailmassa vastuu on yhteinen ja suomen turvallisuutta puolustetaan välillä kaukanakin maantieteellisistä rajoistamme

kaikki tiedämme miten tärkeää on hankkia työelämäkokemusta ennen valmistumista ja huomioitavaa on erityisesti se miten paljon nuoret itse arvostavat nimenomaan juuri tätä mahdollisuutta

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä edusti

eli lyhyesti ja ytimekkäästi tämä hallituksen esitys on todella kannatettava

hallitusohjelman tavoitteena on luoda maahamme järjestelmä joka tukee ja kannustaa sekä työnantajia että työntekijöitä työn ohessa tapahtuviin suomen tai ruotsin kielen opintoihin ja tämä on oivallinen ja erittäin tärkeä linjaus mutta jättää huomiotta ne maahanmuuttajat jotka ovat työelämän ulkopuolella

ensinnäkin tuomioistuinlaitokseen esitetyt lisäresurssit ovat erittäin tärkeitä jotta historiallisen suuri turvapaikanhakijoiden määrä ei ruuhkauttaisi liikaa helsingin hallinto oikeutta ja korkeinta hallinto oikeutta

se ei esimerkiksi sisällä äitiyden määrittymistä koskevia pykäliä joiden avulla myös naisparin perheeseen syntyvän lapsen vanhemmuus voitaisiin tietyin edellytyksin vahvistaa ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon

euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan eri ja samaa sukupuolta olevia avopareja ei saa laittaa eriarvoiseen asemaan tosin toisin tällä hetkellä suomen lainsäädännössä tapahtuu

itse olen ehdottomasti aika pitkälle samaa mieltä kuin edustaja zyskowicz ja minun mielestäni tämän salin tehtävä olisi pohtia sitä perusperiaatetta kenen tehtävä tässä yhteiskunnassa on elättää

pahimmillaan nuorena alkanut toimeentulotukikierre jatkuu läpi koko nuoren elämän ilman että kukaan missään vaiheessa herää pohtimaan olisiko tästä nuoresta mahdollisesti johonkin muuhunkin

meillä ei ole varaa tähän ei inhimillisesti eikä kansantaloudellisesti ja näin nuorisotakuun aikakaudella järjestelmässä ei pitäisi olla tällaisia aukkoja

miten tämä ylipäätään on mahdollista ja mitä asialle voitaisiin tehdä

itse kuitenkin haluan erityisesti vielä korostaa lakivaliokunnan tavoin sitä että keskustelua valmistelun rangaistavuudesta on syytä jatkaa heti kun uudistuksesta on saatu kokemuksia

on erityisen tärkeää arvioida voitaisiinko sääntelyä laajentaa lapseen kohdistuviin seksuaalirikoksiin järjestäytyneen rikollisuuden rikoksien ohella

on siis selkeää että toimeentulotukilain säännökset eivät nykyisessä muodossa edistä sellaista tukemista jolla sosiaaliviranomaisen aktiivinen puuttuminen voisi toimia nuoren parhaaksi

ja erityisesti lapset kaipaavat suojelua näiltä usein koko heidän loppuelämäänsä pilaavilta rikoksilta ja katsonkin että heidän kohdallaan oikeushyvän suojeluintressi korostuu

lapset ovat niitä jotka tulevaisuudessa yhteiskunnassamme toimivat ja joiden käsissä hyvinvointiyhteiskuntamme joko kestää tai kaatuu

helsingin sosiaali ja terveysviraston nuorten palvelujen ja aikuistyön johtaja leila palviainen on useaan otteeseen todennut ja kertonut että tukikoukkuun jääminen on helppoa

millaisia muita toimenpiteitä voisimme miettiä jotta sosiaaliturvaa saisi pois passivoivasta nykysuunnasta kohti osallistavampaa suuntaa

arvoisa rouva puhemies

lasten parissa siis todellakin työskentelee nykyään yhä kasvava määrä vapaaehtoisia joiden mahdollinen rikosrekisteri jää useimmiten täysin pimentoon

muun muassa puolustusministeriö pääesikunta ja rajavartiolaitos ovat esittäneet vahvan selkeän vastustuksensa ja huolensa tähän muutokseen liittyen

tuomio vammaiseen tai vanhukseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta ei estä saamasta työtä vanhus tai vammaishoitotehtävissä

mikäli esimerkiksi ylinopeussakot voivat eräillä aloilla toimia esteenä koulutuksen ja työn saannille voisi kuvitella ettei vanhuksiin tai vammaisiin kohdistuneiden rikosten selvittäminen olisi kohtuuton edellytys työskentelylle näiden henkilöryhmien kanssa

niin kauan kuin hintaero suomen ja viron välillä on nykyisen kaltainen ja rajat auki niin viinaralli ikävä kyllä tulee raikaamaan

eli myös näiden vapaaehtoisten rikostaustat tulisi ehdottomasti voida selvittää ja tähän toivottavasti jatkossa kiinnitetään huomiota

jo historia suomen historia osoittaa sen että jatkuvat kiellot ja rajoitukset eivät suinkaan ihmisiä estä toimimasta vaan päinvastoin mielikuvitus laukkaa ja uusia keinoja kiertää kieltoja keksitään jatkuvasti

veroeuroja valuu joka päivä viroon valvomattomissa tiloissa tapahtuva alkoholin nauttiminen lisääntyy ja ikävintä kaikesta on se että ravintolat on ajettu äärimmäisen ahtaalle ja useat jopa konkurssiin

arvoisa puhemies

happy hour pitäisi ottaa takaisin käyttöön ja ravintoloissa myytävän alkoholin arvonlisävero tulisi laskea ruuan arvonlisäveron tasolle